on nähty että eri paikoilla yksi poliisipäällikkö on tiukka yksi katsoo vähän niin että ei lakia riko mutta katsoo että edellytykset täyttyvät

siksi ne tiedot jotka suomalaisen joukon osaamisesta olemme saaneet vastaanottaa asiantuntijakuulemisessa ovat olleet jopa mieltä ylentäviä

niistä vaikeista olosuhteista mitkä siellä suomalainen kohtaa on ollut hieno todeta että suoraan varusmieskoulutuksesta vaativan koulutuksen jälkeen tehtävään lähetetty varttuneilla ja kokeneilla miehillä tai naisilla täydennetty joukko on selviytynyt erinomaisesti

mutta uskon että vaikka tämän lain suhteen tulee olemaan ongelmia tai haasteita sanon niin jotka tuottavat työtä tämä varmasti parantaa aseturvallisuutta ja luo edellytyksiä kuitenkin niin ampumaurheilun ampumaharrastuksen kuin metsästyksen jalon harrastuksen jatkumiselle aivan nuoresta pitäen

se on myöskin hieno osoitus siitä että miehet jotka ovat valikoituneet kansainväliseen koulutukseen on osattu valita oikein ja asennoituminen on sitten hyvä lähtökohta

arvoisa puhemies

täällä jo aikoja sitten ed

nyt pitää vain varmistaa niin kuin on tehtykin ja kaikki budjettilisäyksetkin kertovat että miesten varustus on viimeisen päälle sellainen että he kokevat että heistä kannetaan huolta ja kokevat että ne välineet antavat mahdollisuuden tehdä sitä työtä

tosiasia on kuitenkin että viime vuodelta kunnat tekivät odotettua parempia tilinpäätöksiä saivat positiivisia tilinpäätöksiä mutta se ei tietenkään riitä

arvoisa puhemies

heti alkuun haluaisin tähän puolustusvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoroon liittyen todeta että silloin kun vaaleja turvattiin sinne lähetettiin palkattua sotilashenkilöstöä jotka oli palkattu puolustusvoimain palvelukseen sopimussotilaita ja siinä mielessä ammattisotilaita siinä täydessä merkityksessä kuin se oli vaikka he ovat perusteeltaan reserviarmeijasta koottuja

pienistä patrulleista siirrytään vähän isompaan joukkokokoonpanoon ja alueelle johon myöskin amerikkalaiset tulevat ja vastassa saattaa olla sitten kovempiakin

uskon että siitä selvitään mutta kuitenkin on jatkettava sillä perinteisellä suomalaisella menettelytavalla jolla muodostetaan yhteys siviiliväestöön

tämä hallitus on hoitanut valtiontaloutta niin että kansainväliset luottolaitokset meihin luottavat

samanaikaisesti kun siihen alueelle niin kuin täällä selonteossa ja myöskin mietinnössä korostetaan tuodaan siviilikriisinhallinnan keinoin kehitysapua ja muuta apua jolloin yhteiskunta kokee että sen kansainvälisen joukon läsnäolo tuottaa tulosta

ei kannata sotkea näitä

kysymys on miten tuolla maailmankolkalla pystytään estämään laajamittaisempi sota jossa on mukana mahdollisesti pakistan ja intia

on erittäin tärkeätä että intiassa säilyy sellainen kontrolli että myöskin rauha voisi olla mahdollista tuossa maailmankolkassa

jos näiden kahden maan suhteet kehittyvät niin kuin ilmeisesti talebanilla on halu toimia niin silloin kysymys on myöskin maailmanrauhan järkkymisestä

se oli tulosta siitä että siellä oli rauhanturvaoperaatio varmistanut että sota oli loppunut miinakenttiä oli purettu ja lapset voivat turvallisesti mennä kouluun

tämä pitää muistaa silloin kun on kysymys afganistanin operaatiosta osana tätä itse afganistanin yhteiskunnan tulevaisuutta

siksi siellä on oltava ja väliaikaisesti on vahvennettava jotta voitaisiin vastuuta siirtää afgaanien omille turvallisuusviranomaisille jotka aikaa myöten ottavat vastuun sekä sotilaallisesta että muusta hallinnosta erityisesti myöskin poliisihallinnosta

siihen tarvitaan sitten lisäksi sotilaita mutta tarvitaan myöskin siviilikriisinhallintaa ja kehitysyhteistyötä joihin on nähty selkeästi aiheelliseksi panostaa

se kaunis aurinkoinen aamu jolloin savimajoista lähti pikkuhiljaa joukko koululaisia kymmenien nuorten lasten iloinen joukko joka eteni koulua kohti vaatimattomista oloista iloisina hyvin pukeutuneina

silloin tämä muistuu mieleen ja tästä on paljolti kysymys afganistanissa ja sitä työtä meidän pitää tukea yhdessä naisten kanssa

se vaatii monenlaisia toimintoja

uskotaan toteutetaan

siihen mukaan suomi myöskin selkeästi on linjannut oman keinovalikoimansa jossa on niin kehitysyhteistyö siviilikriisinhallinta poliisit laki ja oikeusasiat toivottavasti myöskin demokratian vieminen syvemmin siihen maahan ja sen onnistuminen vähitellen sitten aikaa myöten vastuun siirto afgaaniviranomaisille

huolimatta kovista haasteista puolustusvoimat ja puolustushallinto on asettanut tavoitteeksi myöskin ensi vuonna säilyttää tämän vuoden taso nimenomaan varusmiesten koulutuksessa reserviläisten kertausharjoituksissa ja lento ja alustoiminnan osalta joskaan ei nyt tietenkään vuorokausimäärittäin ihan saman tasoisina mutta kuitenkin tavoitteet selkeästi täyttäen

se on selkeä tavoite ja päämäärä jota meidän on oltava tukemassa silloin kun kansainvälisesti yhdessä ykn mandaatilla olemme toimimassa

meillä ei ole mahdollisuutta lähettää kovin paljon niin sanottuja palkattuina koottuja niin kuin utin joukko oli mutta meidän pitää nähdä että heillä olisi kokemusta useammasta operaatiosta ehkä vähän helpommasta kun heitä vielä on saatavissa eikä suinkaan välttämättä niin kuin tehtiin vaalien osalta että osa lähetettiin suoraan varusmiespalveluksesta

tämä on hieno kokonaisuus

yhdyn tässä juuri puolustusvaliokunnan puheenjohtajan näkemyksiin että siinä vastuu on kova ja kokemus on se joka takaa myöskin onnistumisen

nyt tässä on todella mittava uusiutuvien paketti joka tarjoaa mahdollisuuksia mutta se on myöskin äärimmäisen haasteellinen

kuitenkin tämä kunnossapitovastike on jäänyt vuosittain selkeästi alle ja se on nyt lisännyt sitten korjausvelan muodostumista kohtuuttomaksi

samanaikaisesti räjähdysainelainsäädäntöä on tuntuvasti kiristetty mikä edellyttää ihan uuden tyyppisten varastojen rakentamista joka on kyllä hyvässä vauhdissa mutta aikataulu ei riitä

niin kuin totesin eduskunnan käsitellessä tämän vuoden budjettia hallinto ja turvallisuusvaliokunnassa lisättiin rahaa jotta muun muassa tienvarsipommien havainnointi voidaan tehdä suomessa kehitetyillä menetelmillä

nyt tämä mahdollisuus on edelleen olemassa kun me myöskin kotimaahan rakennamme lisää

se on suuri turvallisuuskysymys määrätyillä alueilla

eli kaiken kaikkiaan tämä tulee tarjoamaan mittavasti uutta työtä haasteellista työtä mutta samalla tietenkin ydinvoiman kautta korvaamme fossiilisten käyttöä venäjän tuontia

meidän pitää tuntea vastuumme olla tukemassa ja meidän yhteinen näkemyksemme täällä mahdollisimman yhtenäinen näkemys eduskunnasta on vahva peruste sille että suomalainen sotilas tietää saavansa tukea sille toiminnalle jota hän on erittäin vaativissa olosuhteissa tekemässä kaukana kotimaasta

kaiken kaikkiaan täytyy antaa tunnustus hyvästä kokonaisuudesta

juuri siksi valiokunta halusi lisätä tähän miljoona euroa koska hankkeet ovat nopeasti aloitettavissa ja niillä voidaan edistää työllisyyttä kun kaiken kaikkiaan valtiovarainvaliokunnan lisäyksissä yksi keskeinen tavoite on ollut että kaikkien lisäysten pitäisi tavalla tai toisella lisätä myöskin työllisyyttä nimenomaan kotimaassa

kun lukee tämän mietinnön me esitämme samoja huolia

asiantuntijakuulemisessa myöskin nousi esiin selkeästi että varusmiesten taloudellista ja sosiaalista asemaa pyritään parantamaan ja poikkihallinnon yhteistyöfoorumi on tärkeä kaiken kaikkiaan nähdä

vistbacka otti myöskin hyvän asian esille

kuten me täällä mietinnössä totesimme omatoimista siirtymistä vastaanottokeskuksista pois on tuettu ja silloin valitettavasti kotouttaminen ei toimi niin hyvin kuin sen pitäisi toimia

pienenä yksityiskohtana talvisodan alkamisen muistovuotena valiokunta haluaa kohdistaa lisämäärärahaa siihen että voidaan aloittaa näiden meidän arvokkaiden sodanaikaisten valokuviemme digitointi ja näin helpommin saada ne myöskin kansalaisten käyttöön koska mielenkiinto on erittäin suurta

tämä huoli on tänne kirjattu

siitä on myöskin mahdollisuus kehittää euroopan unioni rahoitteinen projekti jolla edistetään digitoinnin kehittämistä jota tarvitaan tulevina vuosina entistä enemmän

vuodesta toiseen on valitettavasti todettava että varaosavajekysymys nousee jatkuvasti esiin ja siihen niin puolustusvaliokunta kuin valtiovarainvaliokunta ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota

siksi on erittäin hyvä että puolustushallinnossa on nyt käynnistetty suunnittelu ja laaditaan suunnitelma jolla tämä varaosavaje ja kumuloituva varaosavaje voidaan pysäyttää niin että jatkossa hankinnoissa on aina mukana riittävä määrä varaosien hankintaan jotta ne eivät aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia jatkossa ja tuo niitä ongelmia joita äsken kuvasin

korkeaojan kanssa tästä

sitä odotamme että tuo selvitystyö samoin kuin ruutituotannon mahdollinen turvaaminen tuodaan eduskuntaan myöskin tiedoksi kun se suunnitelma valmistuu jota niin puolustusvaliokunta kuin valtiovarainvaliokuntakin edellyttävät

tämä ennakko opettaminen kouluttaminen pitkään paljon pidempään kuin nykyisin yhdessäolo ennen operaatiota on äärimmäisen tärkeää että se kiinteys syntyy

maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen kun maanpuolustuskoulutus ryllä on lakisääteisiä tehtäviä nähtiin että se turvataan siinä tasossa kuin myöskin tänä vuonna tuli sen mukainen lisäys sekä pieni lisäys tuohon sotavainajien tunnistamiseen

siihen on nyt sieltä viimeksi kotiutuneiden osalta kiinnitetty korostettua huomiota koska paineet ovat kovat ja sieltä vääjäämättä jää semmoisia traumoja ja ongelmia jotka pitää pystyä purkamaan ja siihen pitää olla valmiutta meidän terveydenhuoltomme erikoishenkilöstöllä

viimeisenä asiana valiokunta ja jaosto halusivat korostaa sitä että meidän kriisinhallinnassa rauhanturvaamistoiminnassa erityisesti afganistanissa on riittävä henkilökohtainen suoja ja lisäsi siihen pienen määrärahan joka voidaan myöskin kohdentaa kotimaisiin hankintoihin

on äärimmäisen tärkeää että henkilökohtainen suoja on kunnossa

arvoisa rouva puhemies

meillä on todella luottamus suomen kykyyn hoitaa talouttaan edelleen korkealla tasolla joka merkitsee alhaisia korkokuluja ja myöskin lainan saannin mahdollisuuksia

sitä myöten meillä on tietenkin edellytykset hoitaa sitä kestävyysvajetta joka meille on syntynyt kun on työllisyyttä pyritty edistämään

viime vuoden budjetit olivat työllistäviä ja vielä enemmän tämän vuoden budjetti jota nyt lisäbudjetilla tuetaan

nyt on kuitenkin merkkejä paremmasta tulevaisuudesta ja niitä merkkejä on syytä vahvistaa niillä toimenpiteillä jotka myöskin tässä lisäbudjetissa ovat esillä

olen jo tässä aikaisemmin kantanut huolta nuorisotyöttömyydestä ja edelleenkin sen teen koska sen lisääntyminen on aina huolestuttava

onneksi aikuisten työttömyys ei ole noussut niihin lukuihin joita ennustettiin mutta kaikki työttömyys on aina pahasta

ne luvut ovat hälyttäviä ja erityisesti meidän on kannettava huolta niistä nuorista jotka ajautuvat turvaverkkojen ulkopuolelle

todella hallitus on onnistunut tässä vaikean taloustilanteen aikana hoitamaan työllisyyden ja on myöskin pystynyt panostamaan sosiaaliturvaan

räiskittekö te vai onko teillä todellisia kohdennuksia

tämä käyty keskustelu tämän hallituksen aikana julkisuudessa on onneksi nostanut epäkohtia paljon esiin ja tämä hallitus tarttui niihin epäkohtiin on tehnyt mittavat panostukset maahanmuuttoon liittyviin asioihin

tämän päivän kauppalehti nosti esiin ne valtavat kulut joita yleensä meillä on syrjäytyneistä ihmisistä yhteiskunnalle vuosittain

viime budjetissa eduskunta hyväksyi että muun muassa maahanmuuttajille maksettavien korvausten pitää olla samassa suhteessa kuin mitä muut pohjoismaat ja vertailukelpoiset eu maat maksavat

nyt niitä on muun muassa perheiden yhdistämiseen liit tyen muutettu niin että ne ovat vertailukelpoisia

perusasteelta valmistuvista lähes seitsemän prosenttia ei jatka opintoja ja silloin on juuri tuo syrjäytymisen riski merkittävä

siksi kaikki nämä ammattistarttikokeilut ja oppisopimuskoulutuksen lisäykset aloituspaikkojen lisäykset etsivä nuorisotyö ja niin edelleen ovat toimenpiteitä joita tarvitaan

juuri kunnissa pitäisi panostaa siihen että siellä olisi henkilöstö joka hoitaisi ja kokoaisi monet toimijat yhteen jotta nuorten asioita hoidettaisiin sillä kokemus ensimmäisestä työpaikasta on se joka luo perustan tulevaisuudelle

siksi ei vain valtion ja kuntien toimenpiteillä vaan myöskin yritysten toimenpiteillä pitäisi löytää esimerkiksi kesätyöpaikkoja joilla juuri tätä perustaa luodaan

peräänkuulutan merkittävästi juuri tätäkin vaikka hälyttäviä merkkejä on siitä että kesätyöpaikkoja ei löytyisi

mutta kaikesta huolimatta niitä pitäisi pystyä löytämään juuri sen takia että kokemus vaikka lyhytaikainenkin kokemus työnteosta antaa mahdollisuuden tulevaisuudessa päästä kiinni siihen rytmiin millä suomi aikanaan pelastetaan koska vääjäämättä ja toivon mukaan nousun lähdettyä liikkeelle uusia työpaikkoja syntyy ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle niitä vapautuu myöskin merkittävässä määrin

siksi on äärimmäisen tärkeää hoitaa nuorten työllistämistä mutta yhtä hyvin myöskin toimenpiteitä joita on monia tässä hallituksen esityksessä muun muassa telakkatyöllisyys ja monet muut toimenpiteet

kuten niin moneen kertaan täällä on todettu lähtökohdat lain uudelleen laatimiselle ovat äärimmäisen haastavat tilanteessa jossa takana ovat ikävät tapahtumat

täällä tuli esiin semmoinen väite oikeisto ottey on rauhanturvaoperaatiota live call että ykn rauhanturvaoperaatiot olisivat kalliimpia kuin muut kriisinhallintaoperaatiot

siksi erityisen huolestunut olisi pitänyt olla valmisteluvaiheessa ettei olisi tullut tilanne jossa me nyt olemme että saamme jatkuvasti sähköpostia siitä että niitä järjestöjä erityisesti liittotasolla joita laki koskettaa ei ole riittävästi kuultu

minä kyllä epäilen tuota

sitä nyt ei suoraan ole laskettu mutta kyllä kaikki operaatiot olivat ne sitten ykn lipun alla tai jonkun muun lipun alla ykn valtuuttamana ovat varmasti yhtä kalliita

miksi otin puheenvuoron

siksi se viesti on tärkeä mikä täällä on annettu ja johonka itse mielelläni yhdyn että nyt eduskunnan käsitellessä lakia syksyn aikana näissä kaikissa valiokunnissa niin mietintö kuin lausuntovaliokunnissakin äärimmäisen perusteellisesti kuullaan asianomaisia ja pyritään tekemään sellaiset muutokset että myöskin niiltä tahoilta jotka sitten joutuvat tämän lain kanssa tekemisiin on sellainen hyväksyntä että laki antaa perusteet sille valvotulle toiminnalle mitä ampuma aseiden käyttö edellyttää

se on hyvin tärkeä osa siinä toiminnassa missä nuoria vedetään hyvän harrastuksen pariin ja estetään myöskin heidän syrjäytymisensä

hyvää tässä lakiesityksessä on se että nimenomaan aseluvan hakijan soveltuvuus on tärkeänä läpi koko lain ja se on äärimmäisen tärkeää että voitaisiin karsia sitten sellaiset henkilöt joista olisi sitten vaaraa

itse aseestahan ei ole vaaraa vaan käyttäjät sen vaaran tuovat

sehän on sula mahdottomuus kun lakiesitys on eduskunnassa ja toivon että ne myöskin nyt sitten tässä alkusyksyn myötä myöskin näkevät että perusteellisella valmistautumisella asiantuntijakuulemiseen oman järjestön kannalta saavutetaan varmasti ne parhaat lopputulokset lain sisällön osalta ja siihen täällä kaikilla tasoilla on valmiutta

siksi ampumaurheilun kannalta joka on menestyksekkäin olympialaji tällä vuosituhannella ollut olisi äärimmäisen tärkeää että tuo sama menettely mikä metsästyksen osalta on rinnakkaisluvilla voitaisiin säätää myöskin ampumaurheilun osalta poikkeuslupana silloin kun nähdään että nuori on edennyt harrastuksensa parissa niin pitkälle että edustaa seuraansa suomenmestaruustasolla tai liittoa jossain pohjoismaassa tai jopa suomea sitten olympialajeissa

elikkä tällainen hienosäätö olisi toivottavaa koska tiedän ja tunnen sen että ampumaseuroissa johdatetusti tapahtuva nuoren kehittäminen johtaa yhä vastuuntuntoisemmaksi myöskin sen aseen käsittelyn osalta ja tätä kautta tämän harrastuksen tukeminen on äärimmäisen tärkeää antamalla myöskin urheiluammuntaan poikkeuslupia

jollakin alueella missä ampumaratoja on läheisyydessä se on ehkä helppoa mutta jollakin muulla alueella missä ei ole kuin sorakuoppa niin miten se hoidetaan

elikkä siinä voisi olla vähän poikkeuksia silloin kun olosuhteet ovat sellaiset että yksinkertaisesti etäisyydet ampumaratamahdollisuudet ja muut vaikeuttavat sitten tuon harrastuksen läpiviemistä jos kuitenkin on palava halu päästä tämän harrastuksen pariin

sitten vielä haluaisin sanoa että ruutiaseen lisäksi ilma aseella tapahtuva harjoittelu voitaisiin katsoa osaksi tätä harjoittelua joka olisi perusteena sitten ruutiaseelle

soveltuvuustestit yhteistoimintaviranomaisten kanssa luvanhakijan soveltuvuuden toteamiseksi ovat paikallaan

kaik ki se tieto jota viranomaiset voivat toisillensa välittää olisi saatava sellaiseen muotoon että se olisi käytettävissä lupaa myönnettäessä kun valitettavasti ei ole enää sitä vanhanaikaista nimismiestä joka melkein joka kylällä oli ja joka tunsi lähes jokaisen luvansaajan ja jos totesi että tuo kaveri on vähän huolimattomasti asettaan käsitellyt niin hän sanoi että tuoppas ase tänne pidetään vähän aikaa tallessa ja esti sen käytön

kyllä valiokunta on myös niistä huolissaan mutta saimme myös selvityksen että monet kunnat ovat tyytyväisiä otettuaan vastaan vuokra asunnot ovat menneet hyvään käyttöön ja niin edelleen

söderman totesi että tämä jäsenyys on myöskin mahdollisuus ampumaseuroille mutta se tuo myöskin määrätyn hyvin kovan vastuun koska siellä on asevastaavat siellä on ampumakouluttaja ja niin edelleen